vanhala vastaa nuevod painiketta ja usva lasse arvoisa puhemies

metsäteollisuuden eilinen ilmoitus tehtaiden lakkauttamisesta ja tuhansien ihmisten irtisanomissuunnitelmista oli vakava uutinen koko suomalaiselle yhteiskunnalle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vaikka esimerkiksi osakemarkkinoilla on ollut positiivista kehitystä tapahtuu toipuminen työllisyydessä huomattavasti paljon hitaammin

pääministeri kiviniemi teille hallitukselle on juuri tullut sata päivää täyteen työtä ja tietenkin moni kansalainen ja uskon että moni kansanedustaja miettii mikä on politiikassa muuttunut teidän hallituksenne aikana

arvoisa herra puhemies

eilisten irlannin hallituksen antamien tietojen mukaan näyttää siltä että irlannissa säästötoimien kohteeksi ja maksumiehiksi joutuvat tavalliset ihmiset ja myöskin yhteiskunnan kaikista heikompiosaisimmat kun leikkaukset kohdistuvat sosiaaliturvaan ja minimipalkkaan

olen tammikuun aikana saanut tavata eri puolilla suomea useita nuoria isovanhempia äitejä ja isiä niin kuin varmasti monet muutkin kollegani täällä eduskunnassa

arvoisa puhemies

muutosten tavoitteena oli vakausvälineen tehokkuuden parantaminen sen rahoituskapasiteetin ja joustavuuden lisääminen sekä rahoitustuen ehdollisuuden varmistaminen

sdp on tarjonnut yhteistyön kättä hallitukselle viime syksystä lähtien ja olemme osoittaneet myös omat työkalumme ja vaihtoehtomme tämän taantuman hoitamiseksi

p älä pyydä hotelli hotel p p p p p p p p p p le peniä se maailman euroopan ja suomen taloudessa on harmaita pilviä taivaanrannassa tämän olemme totta todenteolla huomanneet

nyt on tärkeää käydä aidot ja todelliset yt neuvottelut jotka toivottavasti tuottavat myös tulosta koska meidän täytyy muistaa että mahdollisten irtisanomisten vaikutus ulottuu laajalti muillekin aloille koskien näin useita tuhansia suomalaisia

miten hallitus aikoo palauttaa kansalaisten luottamuksen poliittiseen päätöksentekojärjestelmään ja suomalaiseen demokratiaan

suomi ja suomalaiset elävät nyt hyvin vaikeita aikoja eivätkä ennusmerkit kerro tilanteen nopeasta muuttumisesta

heidän kanssaan käymieni keskustelujen jälkeen minulle tuli selväksi mikä asia on nostettava tänään eduskunnan ensimmäisellä kyselytunnilla ykkösaiheeksi

kevään ja kesän aikana käytiin yhteiskunnassa paljon keskustelua verotuksen oikeudenmukaisuudesta ja myöskin laman laskun maksamisesta

todella tänään valtiosihteeri hetemäen asiantuntijaryhmä on julkistanut oman näkemyksensä siitä miten finanssipolitiikka pitäisi virittää eli minkälaisia veronkorotuksia myöskin menoleikkauksia kuinka paljon millä aikataululla hallituksen tulisi tehdä

tällä hetkellä eu käy neuvotteluja irlannin kanssa tukipaketin yksityiskohdista ja kysyisinkin teiltä pääministeri kiviniemi

me koemme vilpittömästi että vastuuta tulee kantaa suomen ja suomalaisten tulevaisuudesta myös oppositiossa

arvoisa puhemies

me olemme saaneet tällä viikolla jälleen uusia lukuja suomen talous ja työllisyystilanteesta ja valitettavasti uutiset ovat hyvin synkkiä

hallituksen lainajärjestely siirtäisi vastuut tavallisille veronmaksajille mutta tukipaketti jättäisi tukea myöntäneet pankit ja sijoittajat täysin ilman omaa vastuuta

julkisiin palveluihin kuuluu myöskin yleisradio

hyvin usealta taholta jaettiin se näkemys että suurituloisten ihmisten pitää osallistua isommalla osuudella lamatalkoisiin ja laman laskun maksamiseen

edustaja eerola on siinä oikeassa että olin alkuviikon maanantain ja tiistain brysselissä ja täytyy kyllä kertoa että tunnelma euroopassa on nyt muuttunut

viime viikkoina olemme käyneet kiivasta keskustelua yleisradion tulevaisuudesta ja myöskin sen rahoituksesta

arvoisa puhemies

voisitteko kertoa eduskunnalle miten nämä neuvottelut irlannin kanssa ovat etenemässä

esityksen perusteluissa on kuvattu kootusti euroopan rahoitusvakausvälineen toimintaa koskevat sopimukset niiden perusteella annettu ohjeistus ja suomen vastuut yksiselitteisellä tavalla kuten eduskunta on edellyttänyt

tämän viikon tiistaina hallituksen pääministerin sijainen valtiovarainministeri katainen syytti oppositiota väärän tiedon jakamisesta ja vertasi oppositiota otto wille kuusisen maanpetturihallituksen toimintaan

arvoisa puhemies

viime talvena kun kävimme keskustelua kemijärvi tapauksesta tuossa yhteydessä ministeri häkämies totesi eduskunnassa että metsäteollisuudessa on odotettavissa vielä useita kielteisiä uutisia

me kaikki kansanedustajat täällä salissa ja uskon että myöskin tätä kyselytuntia seuraavat aktiiviset kansalaiset tiedämme kuinka haastavassa taloustilanteessa me tällä hetkellä olemme

arvoisa puhemies

sdplle on tärkeää että yleisradio turvaa jatkossakin kansalaisille oikeuden nähdä lastenohjelmia kulttuuriohjelmia kansainvälisiä urheilukilpailuja ja myöskin saada alueellista uutispalvelua

kyse ei ole ainoastaan euroopan taloudesta vaan näkymien heikentymisestä globaalisti sekä valtioiden velkaongelmista myös usassa ja japanissa

pidän tuota heidän näkemystään hyvin arvokkaana puheenvuorona tilanteessa jossa me olemme hyvin haastavan taloustilanteen keskellä ja meidän täytyy löytää myöskin keinoja joilla julkista taloutta puolustetaan ja valtion velkaantuminen pystytään pysäyttämään

jos vielä kaksi kuukautta sitten ajateltiin että euroopan talouskriisissä pahin vaihe on ohi ja eurokriisi on vakiintunut niin italian vaalien jälkeen henkinen ilmapiiri ja myöskin epävarmuus euroopassa on muuttunut

tämä esitys täydentää hallituksen talouspolitiikan kokonaisuutta joka nojaa neljään pilariin eli ensi vuoden budjettiin lisätalousarvioon rakennetoimenpiteiden kokonaisuuteen sekä keskitettyyn työmarkkinaratkaisuun

tämä tarkoittaa siis tukiopetuksen ja erityisopetuksen leikkaamista niiltä oppilailta jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa jotka kärsivät esimerkiksi oppimisvaikeuksista

sanotaan että oppositiostakin voi palvella isänmaata mutta hallituksessa vaihtoehtoja on vain yksi

minusta tuo oli puhemies varsin oivallisesti sanottu

minkälaisia konkreettisia esityksiä teitte pääministerinä budjettiriihessä suurituloisten mukaan ottamiseksi lamatalkoisiin

arvoisa puhemies

hallitus on asettanut tavoitteen valtion velkasuhteen taittamisesta ja jotta tuohon tavoitteeseen päästään meidän tulee tehdä myöskin valitettavia vaikeitakin talousratkaisuja niin menosäästöjä kuin veronkorotuksia rakenneuudistusten lisäksi

siksi nyt on toimittava vastuullisesti ja tarvittaessa voimakkaasti yhteistyössä kumppaneidemme kanssa euroopassa ja maailmanlaajuisesti

samoin ministeri pekkarinen toteaa tänään sanomalehdessä että metsäteollisuudesta odotettiin vielä pahempaa lakkauttamisuutista kuin tuo eilinen

arvoisa puhemies

on totta että tällä hetkellä moni suomalainen elää hyvin haastavien aikojen keskellä ja se johtuu tietenkin niin tästä taloustilanteesta kansainvälisesti kuin myöskin niistä haasteista joita meillä kotimaan taloudessa on

arvoisa puhemies

tuossa samassa turun sanomien kirjoituksessa katainen vaati yhteistyön aloittamista sillä että puhutaan totta

kyse on tietenkin ennen kaikkea teknisestä käsittelystä jossa tehdään tarkennuksia tulo ja menoarvioihin kertyneiden tietojen tai muiden muutosten perusteella

arvoisa puhemies

epävarmuus on huomattavasti suurempaa tällä hetkellä sen osalta mitä eurokriisille tulee tapahtumaan

hallitus teki kehysriihessä tarvittavat päätökset rakenteiden uudistamiseksi kasvun ja työllisyyden edellytysten parantamiseksi ja julkisen talouden kuntoon saattamiseksi

hallitus on myös päättänyt kutsua oppositiojohtajat oppositiopuolueiden puheenjohtajat keskustelemaan hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa siitä olisiko meidän mahdollista löytää yhteinen kansallinen näkemys valtion velkaantumisen taittamisesta myöskin sitä koskevasta aikataulusta ja myöskin siitä sopeutuksen määrästä jolla tuo tavoite tullaan saavuttamaan

onko hallitus valmis käymään opposition kanssa vielä keskusteluja sellaisista ehdoista joilla pankit ja sijoittajat saataisiin myös kantamaan vastuuta kreikan kriisin jälkihoidossa

nyt eduskunnan käsittelyyn tuleva kreikan toinen tukipaketti muodostaa kokonaisvaltaisen suunnitelman kreikan valtion velkakriisin ratkaisemiseksi

nämä kertovat siis siitä että hallitus on ollut hyvin tietoinen metsäteollisuuden haasteista ja myös sen ongelmista

arvoisa puhemies

kysynkin teiltä arvoisa valtiovarainministeri katainen

me tarvitsemme suomeen uutta työtä

olen käyttänyt semmoista vertauskuvaa että kun tällä hetkellä monessa osassa suomea odotetaan ensilunta ja myöskin järvet jäätyvät ja silloin aina pitää myöskin jäällä kulkijan miettiä kantaako tuo ensijää niin nyt ollaan euroopan taloustilanteessa vähän samassa tilanteessa että on valoa on valonpilkahduksia eli tilanne on hieman vakaantunut jos katsomme esimerkiksi markkinoita ja markkinoiden reaktioita mutta toisaalta edelleenkin paljon on epävarmuutta siitä onko tuo kriisi vähitellen ratkaistu

mutta mielestäni meillä on pitkään ollut suomalaisessa yhteiskunnassa myöskin aika laaja poliittinen yhteisymmärrys siitä että meidän tulee säilyttää yhteisöverotaso suomessa kilpailukykyisellä tasolla suhteessa meidän keskeisiin kilpailijamaihimme ja kun me tiedämme mitä naapurimaissamme on tehty yhteisöveron osalta niin on tietenkin luontevaa että myös tältä osin suomessa jouduttiin asiaa tarkastelemaan

sdp julkisti tänään oman vaihtoehtobudjettinsa jonka päätehtävä on torjua massatyöttömyyden synty suomeen

puhuitteko te totta tuossa turun sanomien kirjoituksessa kun vertasitte suomen tätä oppositiota maanpetturihallituksen toimintaan

tästä syystä johtuen hallitus on joutunut korottamaan veroja jotta voimme estää sen mitä kreikassa muun muassa on tapahtunut kun valtio on ylivelkaantunut

otamme vähemmän velkaa ja teemme niukoista resursseista huolimatta muutamia todella tärkeitä ja oikeudenmukaisia päätöksiä

kysymykseni kuuluukin

arvoisa puhemies

miksi hallitus ei ole ajoissa varautunut näihin ongelmiin tekemällä esimerkiksi valmiussuunnitelmaa kuten monilla paikkakunnilla monilla alueilla on tehty valmiussuunnitelmia kun on tiedetty että rakennemuutos on edessä

mutta se miten me huomioimme pienituloiset ihmiset tämän ratkaisun yhteydessä on se että me teemme sosiaaliturvaan indeksitarkistukset jo ensi vuoden alussa